kertomuksessa esitellään oikeuskanslerin keskeiset toiminta alueet niissä vuoden aikana tehdyt havainnot sekä toimenpiteisiin johtaneet asiat

kantelumenettelyjä koskevalla lainmuutoksella muun muassa lyhennettiin tutkittavien kanteluiden vanhentumisaikaa viidestä vuodesta kahteen sekä kirjattiin osittain jo käytössä olevia käytäntöjä lakiin

pyrimme ottamaan käyttöön mahdollisimman laajasti ne mahdollisuudet joita uudet säännökset antavat laillisuusvalvonnan tehostamiseksi käsittelyaikojemme lyhentämiseksi ja palvelun parantamiseksi

ehdotuksesta antamassaan mietinnössä perustuslakivaliokunta piti laillisuusvalvojan tekemää esitystä asian sopimisesta ja hyvityksestä selvissä tapauksissa perusteltuna kansalaisen pääsemiseksi oikeuksiinsa sovinnollisen ratkaisun löytämiseksi ja turhien oikeusriitojen välttämiseksi

pohdimme aktiivisesti myös tämän toimen käyttömahdollisuuksia

mikäli edellä mainitsemani ehdotus johtaa lainsäädäntöön niin kuin toivon pitäisin hyvinkin pohdinnan arvoisena voisivatko muun muassa näihin asioihin liittyvät viivästykset olla myös niitä perustuslakivaliokunnan tarkoittamia selviä tapauksia joissa hyvityksen maksaminen olisi perusteltua kansalaisen pääsemiseksi oi keuksiinsa

ihmisoikeuskeskus ja siihen kytkeytyvä laaja alainen perus ja ihmisoikeuskentän verkottuminen taas osaltaan voivat selkeyttää ja vahvistaa perus ja ihmisoikeuksien suojaa suomessa

vastaan joihinkin esillä olleisiin seikkoihin

omasta näkökulmastani luonnollisestikaan en voi koko keskusteluun osallistua

eli tavallaan ihmisoikeuskeskuksen työn kautta on mahdollista saada tietoa perus ja ihmisoikeuksien tilanteesta suomessa laajemmin kuin esimerkiksi meidän oman toimintamme kautta me pystymme koskaan tekemään

toisekseen somlaan liittyen ruuhkautumistilannehan pääsi syntymään pitkän ajan kuluessa ja myöskin sen korjaaminen on kestänyt kauan

on ehkä syytä kuitenkin todeta se että sekä ministeriö että ennen kaikkea somla itse ja sen henkilöstö ovat tehneet paljon työtä tilanteen korjaamiseksi ja myös edistystä on merkittävästi saavutettu

informaatio ohjaus resurssiohjaus ja normiohjaus on joskus varsinkin sosiaali ja terveydenhuollon alueella erittäin vaikeaselkoinen kokonaisuus

kanteluissahan arvostellaan viranomaistoimintaa ja väistämättä sen arvostelun täytyy olla silloin sellaista että arvostelun kohteena oleva pystyy siihen vastaamaan

eli se että kantelumenettelyssä ei oltaisi avoimen tiedon äärellä on varsin vaikeaa kantelun kohteena olevan virkamiehen tai viranomaisen oikeusturvan näkökulmasta

olen joidenkin ratkaisujen kohdalla tullut toteamaan sen että virkanimitysmenettelyä on itse asiassa varsin vähän säännelty suomessa

virkamieslaki hallintolaki toki myös perustuslaki ja yhdenvertaisuuslaki asettavat tiettyjä reunaehtoja virkanimitysmenettelylle mutta sen keskeinen sisältö esimerkiksi ansiovertailun tekeminen perustuu valtiovarainministeriön suositukseen

sen vuoksi esimerkiksi tuossa kyseisessä ratkaisussa johon edustaja viittasi voitiin todeta vain hyvän hallinnon edellytyksiä mutta ei voitu todeta lainvastaisuutta koska kysymys oli suosituksen vastaisesta menettelystä

voi myös neuvoston ehdotus hyväksytään ja on siellä jota perustuslakivaliokunta että eduskunnan seuraava täysistuntoon huomenna arvoisa puhemies